jos puhutaan erilaisista versioista mitä on ollut olemassa niin kuitenkin jokaiseen versioon liittyy se että on aina ollut mahdollisuus käydä neuvotteluja ryhmän jäsenten ja muiden edustajatovereiden kanssa

on hyvä kuulla että ministeri lupasi että muun muassa suomen yrittäjien kanssa hilman markkinointia tehostetaan

siinä on selvästi ollut puutteita hilman tietoisuudesta mutta yhtä lailla toivoisin että ministeriö lähtisi aktiiviseen yhteistyöhön muun muassa vaikka suomen yrittäjien kanssa siinä että yrittäjille kautta suomen järjestettäisiin huomattavan paljon ja laadukkaita koulutustilaisuuksia julkisten hankintojen toteuttamiseen

selonteossa tulee hyvin ilmi se että myöskin puutteita on kuntien virkamiesten ja eri toimijoiden osaamisessa ja siihen pitää puuttua kouluttamisen keinoin

feldt rannan nyt viimeksi puhumaan aiheeseen tästä parlamentaarisesta komiteasta josta myöskin ministeri omassa puheenvuorossaan voimakkain sanakääntein kertoi

kiire kunnissa ja osaamisen puute aiheuttaa sen että laatua ei huomioida tarpeeksi

on arvioitava myöskin tämä kokonaisuus ja se keskustelu on minun mielestäni syytä käydä hyvässä rakentavassa hengessä ja sen keskustelun aika on viimeistään alkusyksystä

on miellyttävä kuulla että ministeri rinteellä on varsin hyviä näkemyksiä oikea mies paikallaan muun muassa se että kehyksen sisällä pysyminen on teille myöskin tärkeä asia

nyt pyydetään vastuuta suomalaisilta kuntapäättäjiltä ei pelkästään valtionosuuksia lisää kunnille vaan kuntien pitää tehdä oikeita ja vastuullisia päätöksiä tunnistaa se tilanne missä ne elävät

mutta yhtä lailla myöskin tähän perintöveroon nimenomaan yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa liittyvät avaukset ovat tervetulleita

edustaja soinille totean että kyllä niitä pienipalkkaisia virkamiehiä on paljon enemmän kuin isopalkkaisia virkamiehiä että siinä mielessä on ihan hyvä että ne työpaikat pelastetaan tältä osin

edustaja hiltusta ja hänen puheenvuoroaan kun kuuntelin niin juuri niin aivan kuten olen ajatellutkin hän on erittäin arvostettu ja arvostettava kansanedustaja ja edellinen puheenvuoro hänellä oli juuri sitä parasta hiltusta

mutta arvoisa puhemies edustaja saarikon puheenvuoroon siltä osin kun hän puhui siitä miten hallitus suhtautuu kuntapäättäjään

kyllä minun mielestäni kuten edustaja lapintienkin mielestä se kuntalainen on kuitenkin keskiössä se miten kuntalainen tämän asian ajattelee

uuden työntekijän palkkaamiseen liittyvää kynnystä pitää madaltaa

kannustan ministeriä näihin toimenpiteisiin

sen takia on tärkeätä puhua niin että kuntalainen myöskin ymmärtää mistä on kysymys ja nyt on kysymys nimenomaan kuntalaisten palveluista eikä kuntapäättäjien määrästä ja roolista

tennilällä on ollut pää vähän sekaisin tällä hetkellä koska normaalisti hän täällä todistelee että kokoomus ei ole työväenpuolue mutta tänään hän joutui todistelemaan että kokoomus sitä onkin elikkä ammattiyhdistysliikkeen kanssa samaa mieltä asiasta

kuten ed

järvinen juuri kertoi valiokunnissa asiantuntijat ovat olleet toista mieltä kuin julkisuudessa lehtien palstoilla ja toisaalta on se mitä lehdet tällä hetkellä kirjoittavat asiasta huolimatta siitä että asiantuntijat valiokunnissa ja valiokunnat ovat tehneet päätöksiä sen puolesta että nyt hallituksen antama lakiesitys oleellisesti muuttaa ja parantaa voimassa olevaa lakia

arvoisa herra puhemies

käyttääkseni samaa termiä kuin ministeri elikkä keskeiset toimijat asuntorakentamisen alueella olen myös keskustellut heidän kanssaan liittyen tähän lakiin ja heidän näkemyksensä mukaan tai se viesti on se ongelmana on se että pääkaupunkiseudulla on tonttien puute

kysymyksessähän on tavoitteena vähentää energiankulutusta löytää keinoja ihmisille kannustaa ihmisiä kannustaa suomalaisissa kodeissa asuvia ihmisiä löytämään uusia tapoja säästää energiaa

tämähän vastaa nimenomaan siihen muun muassa tukipalvelujen osalta ja monen muun tekemisen osalta missä voidaan ajatella että se riippumattomuus ei kärsi

tässä yksi selkeä asia mikä tässä tulee uutena elementtinä mitä aikaisemmin ei ole ollut on energiatodistuksen tekijän antamat suositukset

siinä mielessä ed

mutta nyt on ongelma vaan se että ne eivät välttämättä kaikki ole kuntien omistuksessa ja kunnat niiden omistuksesta nyt tähän asiaan ovat ilmaisseet kiinnostuksensa elikkä kun on olemassa tonttien kohtaamattomuus millä termillä sitä nyt voisi tässä kuvatakaan niin kysyisin ministeriltä

ja silloin on tärkeää että se henkilö joka sen energiatodistuksen tekee todella ymmärtää mitä hän on tekemässä ja antaa oikeita ohjeita oikeita neuvoja oikeita suosituksia millä aidosti voidaan vähentää energiankulutusta

kun se nyt on faktisesti se yksi keskeinen ongelma mikä liittyy tähän asiaan miten ministeri aikoo toimia liittyen tähän tonttien ja toimijoiden kohtaamisen problematiikkaan

arvoisa herra puhemies

kuten ministeri täällä totesi suomi tämän lain myötä siirtyy vuosisatoja eteenpäin avoimuudessaan ja lain paremmuudessa verrattuna nykyiseen voimassa olevaan lakiin

mutta yhden asian esille nostaisin sen että meistä istuvistakin kansanedustajista ja varmasti tulevan eduskunnan kansanedustajistakin merkittävä osa on kuntapoliitikkoja mikä minun mielestäni eduskuntatyön ja kuntavaltio suhteen kannalta on erinomaisen hyvä asia

myöskin moni meistä kansanedustajista on sen ohella että on kuntavaltuutettu myöskin kunnanhallitusten tai kaupunginhallitusten jäsen mikä sitten tuo semmoisen roolin meille että meitä verrataan virkamiehiin

vaikka nyt ei kysymys olekaan jääviydestä ja päätöksenteosta kunnissa on kysymys kumminkin vaalirahoituksesta ja taas toisaalta osa meidän työtämme ovat nämä kuntapäättämiseen liittyvät asiat

kansanedustajana toki voi toimia tehdä ja ottaa vastaan vaalirahoitusta mutta kun sinä olet kuntapäättäjä kaupunginhallituksen jäsen niin silloin sinuun sovelletaan virkamieslainsäädäntöä

tältä osin sitten tietyt jääviysasiat astuvat mukaan kuvioon

olisi ollut hyvä että tässä laissa selkeästi otetaan kantaa siihen että tiettyjen rajojen alle jäävät summat selkeästi myöskin rajaavat sinut ulkopuolelle tässä suhteessa kuntapäättäjänä

nyt on tilanne kuitenkin se että on epäselvää vielä se että jos olet kaupunginhallituksen jäsen ja olet ottanut vastaan yritykseltä x vaikkakin alle ilmoitusrajan olevan summan taikka päälle sen ilmoitusrajan olevan summan niin oletko sinä jäävi kuntapäättäjänä kaupunginhallituksessa jotain asiaa esimerkiksi kaavaa käsittelemään siinä yhteydessä

tämä asia olisi ollut tässä lain kohdalla hyvä selkeästi tuoda julki ja ne rajat olisivat olleet ehkä ne olemassa olevat rajat mitkä liittyvät ilmoitusvelvollisuuteen taikka maksimissaan yhdeltä luovutettavaan summaan

kuten täällä ministerit ja monet edustajat ovat todenneet metropolipolitiikka kirjaus on erinomaisen hyvä vanhasen kakkoshallituksen ohjelmassa

eli aiesopimusmenettely joka isolta osaltaan metropolipolitiikkaa on ollut on tuonut tullessaan paljon uusia asuntoja joita ehkä ilman aiesopimusmenettelyä ei olisi tullut monipuolisempaa asuntotarjontaa

elikkä aiesopimus

mutta arvoisa puhemies muutamia poimintoja kuitenkin rohkenen sitten ottaa vielä myöskin selonteosta jossa pohditaan alueen nykyhetkeä

arvoisa puhemies

täällä on useassa puheenvuorossa ja useaan otteeseen siis otettu kantaa puurakentamisen puolesta

ministeri ansiokkaasti kyllä tilannetta voisiko sanoa noin hallituksen näkövinkkelistä puolusti ja sanoi että edellisten hallitusten ja nykyisenkin hallituksen toimesta ja hänen toimestaan on taas työryhmää pistetty pystyyn asiaa pohtimaan

mutta voisiko noin yleisesti ottaen tästä puurakentamisesta sanoa että kyllä tavattomasti ihmettelen kuitenkin sitä varsin maltillista linjaa mikä puurakentamisen puolesta on kun on tapahtumassa merkittävä rakennemuutos metsäteollisuudessa

nyt viittaan oikeastaan siihen että meillä julkisilla toimijoilla niin valtionhallinnon edustajilla kuin kuntapäättäjilläkin on kyllä tietysti peiliin katsomisen paikka mutta jos ajattelen omasta näkövinkkelistäni niin eipä juuri minun puoleeni kukaan ole kääntynyt liittyen puurakentamisen puolesta puhumiseen

eli tältä osin en voi olla sanomatta sitä että kun metropolipolitiikan yksi keskeinen asia jota pyritään parantamaan on myöskin ruuhkat ja sujuva joukkoliikenne tällä alueella niin valitettavasti tosiasia on se että merkittävä osa kehyskunnista siipeilee tässä tapauksessa pääkaupunkiseudun kaupunkien kustannuksella koska iso osa ruuhkista aiheutuu kehyskuntien vähäisestä joukkoliikennesatsauksesta

toivon tavattomasti jo pelkästään metsäteollisuuden rakennemuutoksen takia kun jalostamisastetta tavoitellaan nostettavaksi että puurakentaminen olisi yksi konkreettinen osoitus siitä

täällä on kovasti ihan ansaitusti puhuttu normeista ja tehtävien purusta mutta jos ministereiden vuorokausilla mitaten arvioidaan sitä tehtyä työtä niin taitavat keskustalaiset ministerit olla kyllä huipussaan

tämä on realiteetti ja tätä ei metropolipolitiikka selonteko tällä hetkellä tunnista

odotan sitä päivää kun kunnat ja valtio kilvan ääneen ilmoittavat niistä isoista investoinneista jotka toteutetaan puurakentamisen konstein

on se säälittävää että suomessa on vain yksi pääkonttori taitaa olla yhden metsätalous konsernin pääkonttori mutta vain metsäteollisuuskonsernin pääkonttori joka on puusta tehty taitaa olla ainoa puinen toimistorakennus koko suomessa noin isommassa mittakaavassa

olemme saaneet aikaan aika mahtavan hallinnon

sen takia onkin hyvä että ministeri grahn laasonen viimeksi tänään teki käytännön työn nimitti työryhmän jota tarasti vetää ja joka konkreettisesti puuttuu nimenomaan tähän asiaan jolloin voidaan sujuvoittaa ympäristöhallinnon lupaprosesseja

meillä on esimerkiksi hsl helsingin seudun liikenne ja sen organisaatio kuntayhtymä tänä päivänä jo mahdollistaa sen ja tavoitteenamme onkin se että mahdollisimman moni helsingin seudun kunta siihen kuuluisi mikä osaltaan poistaisi niitä ongelmia mitä metropolipolitiikkaohjelmalla yritetään sitten hoitaa

totean kuitenkin tässä yhteydessä keskusteluun työstä liittyen että kyllähän totta on se että työn tekemisestä tällä hetkellä maksetaan paljon tilanteissa joissa ei kukaan tee yhtään mitään

se että kaikki kunnat kantaisivat vastuuta esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämisestä toisaalta hoitaisivat yhdyskuntasuunnittelunsa siten että se tukisi tämän järjestelmän kehittämistä on yhteinen kokonaisuus mutta on olemassa olevia ratkaisuja jo mitkä helpottaisivat tätä asiaa tai voisivat ratkaista osaltaan sen asian

meillä on vuosien saatossa syntynyt pekkasvapaita ja kaiken maailman vapaita

ymmärsin hyvin ministerin vastauksen kun hän viittasi siihen että nykyisen hallituksen vallan aikana kotitalousvähennyksen roolia on ansiokkaasti nostettu oleellisesti

se vastaa myöskin tietysti tähän asiaan jolla yksityisiä talouksia elikkä perheitä ja omakotiasukkaita voidaan tukea heidän kannustamisessaan energiatehokkuuden parantamiseksi

selonteossa mainitaan jossain määrin siinä mielessä elinkeinopolitiikan olevan painopistealueena

niin kuin hyvin tiedämme tämä on iso osa alue jolla voidaan saada paljon aikaan nimenomaan ilmastonmuutoksen kannalta positiivisia asioita

se on t k satsauksia se on aalto yliopistoa mutta se on myöskin tavallisia palvelualan työpaikkoja se on tavallisia pk sektorin työpaikkoja

toisaalta myöskin maalämpöpumpussa työn osuus on ehkä kolmannes kokonaiskustannuksesta

sitä ei selonteko tunnista

voisin ajatella että kotitalousvähennystä voitaisiin ehkä jalostaa siihen suuntaan että voitaisiin yksityistalouksien elikkä omakotitalojen energiatehokkuusponnisteluja kannustaa ehkä siihen suuntaan kuin ruotsissa niin että jos tehdään energiatehokkaampia ratkaisuja kotitalousvähennys hyödyntäen saavutettaisiin aidosti ehkä selkeämpää verohyötyä kuin tänä päivänä eikä pelkästään työhön kohdistuen

toisaalta metropolipolitiikka ei tunnista sen tasoista elinkeinopolitiikkaa

itse olen kohtuullisen skeptinen tarvitaanko täällä uutta hallinnon tasoa mutta myönnän sen että vähemmän tarvitaan kuntia ei vähemmän hallintoa

kotitalousvähennys säilyköön koska se on hyvin työllistänyt se on yksi merkittävimmistä uusia työpaikkoja luoneista muodoista ollut viime vuosina muuttaa tai uusi työpaikka luoneista

mutta energiatehokkuuden parantamisen tasolla voisi tätä kehittää

yhden asian sanon puhemies vielä lopuksi

se vastaa siis moneen eri tavoitteeseen joita valtioneuvostokin on asettanut omissa tavoitteissaan ilmastonmuutoksen kannalta mutta myöskin uusien asuntojen rakentamisen kannalta

mihin toimenpiteisiin ympäristöministeriössä on ryhdytty pääkaupunkiseudun kuntien suhteen että pääkaupunkiseudun yhteistä yleiskaavaa lähdettäisiin toteuttamaan

arvoisa herra puhemies

kyllä tässä täytyy todeta tässäkin vaiheessa päivää se vielä että raamisopimus osaltaan osoittaa sen että suomella on selkeä näkemys vakaudesta ja vakauden saamisesta yhdessä sopien

raamisopimus osaltaan lisää ostovoimaa mikä osaltaan osoittaa että suomessa suhtaudutaan vakavasti tilanteeseen ja osaltamme niin valtiovarainministerin kuin pääministerinkin puheiden osalta voimme arvioida niin että suomi määrätietoisesti pyrkii euromaiden ja eun kanssa käytävissä keskusteluissa siihen että valtioiden keskinäinen valvonta ja vastuu taloudesta ovat kristallinkirkkaasti päällimmäisenä mielessä

arvoisa puhemies

raamisopimuksessa on elementtejä joista on sovittu nyt sovittavan ja neuvoteltavan kevään kuluessa siten että kolmikantaisesti arvioidaan erilaisia yksityiskohtia raamisopimuksen osalta

toukokuuhun mennessä tuodaan kolmikannan näkemyksen mukaisesti ratkaisuja avoinna oleviin asioihin kuten esimerkiksi työntekijöiden vuotuiseen kolmen päivän koulutusoikeuteen liittyen mitä se yksityiskohta tulee pitämään sisällään ja kuka siitä sopii missä aikataulussa ja missä se koulutus annetaan

hyvää tässä on liittyen kaupunkiseutuja koskeviin linjauksiin muun muassa se että pyrkimyksenä on avata lukkiutuneita yhteistyöongelmia ja löytää konkreettisia etenemispolkuja

kyllä yhdyn niihin puheenvuoroihin jotka täällä viestivät sitä että pk yritykset ja niiden edunvalvonta ovat tässä mielessä nyt lapsipuolen asemassa

näin ollen edellyttäisinkin työnantajajärjestöjen pitemmälle vietävää yhteistyötä ja toisaalta suomen yrittäjien mukaanottamista siihen keskusteluun kun puhutaan pk yritysten roolista suhteessa kolmen päivän koulutusoikeuteen

helsingin seudun hallintoselvitys joka on käynnissä helsingin ja vantaan mahdollisen yhdistämisen etujen ja haittojen selvittäminen espoon kilpailukykyselvitys joka on käynnissä ministerien vapaavuori ja kiviniemi tilaama metropolivertailu kansainvälinen vertailuselvitys joka on käynnissä

se nimenomaan on uusi elementti pienille yrityksille mikroyrityksille ja näin ollen suomen yrittäjät on oikea toimija joka tästä asiasta tietää ja kykenee arvioimaan mikä on tarkoituksenmukaista suomalaisten työntekijöiden ja yritysten kannalta

kun tehdään selvityksiä tavoitellaan objektiivista vastausta siihen mikä on tarkoituksenmukaista tällä alueella miten ministeri ajattelee että ministerin ulostulo omalla mielipiteellään että metropolihallinto seutuhallinto on ainoa tapa edetä pääkaupunkiseudulla palvelee tätä yhteistä selvittämisen objektiivisuutta

mutta niin kuin hyvin tiedätte päättynyt eduskuntakausi viime keväänä ja sitä edeltävät hallitukset ovat yhtä lailla osallisia siinä miten on yritysten tuottavuutta pyritty valtiovallan taholta edesauttamaan ja parantamaan

niin minä kuin moni muukin on täällä tänään todistanut sitä että on erityisen oivallista se että hallituksen ohjelmassa tällä vaalikaudella ensimmäisenä otettiin mukaan metropolipolitiikka

siinä samassa yhteydessä tietysti tunnustettiin se että tällä metropolialueella on enemmän pitkäaikaistyöttömiä toimeentulotuen saajia päihde ja mielenterveysongelmista kärsiviä sekä syrjäytymisvaarassa olevia ja asunnottomia niin maahanmuuttajia kuin kantaväestöäkin

se että tällä raamisopimuksella on saavutettu vakaus pitkäksi ajaksi eteenpäin osaltaan merkittävästi antaa edellytykset työn tuottavuuden parantamiseen

se että nimenomaan metropolipolitiikka pyrkii löytämään ratkaisuja näihin edellä mainittuihin asioihin on ehkä se oivallisin oivallus

se on myöskin oivallus hallintovaliokunnan mietinnössä tähän asiaan ja tähtää ehkä siihen että ei ole tärkeintä että ratkaistaan ensiksi hallinto vaan se että tunnistetaan ne ongelmat ja pyritään löytämään ratkaisuja niihin

se että täällä keskustelussa on tänäänkin hyvin pitkälle haluttu käydä keskustelua hallintorakenteesta on tietysti inhimillisesti katsoen ymmärrettävää

mutta yhtä kautta se että tunnistetaan ne ongelmat ja mietitään miten niitä ongelmia parhaiten pystytään hoitamaan ehkä sitten edistää meitä myöskin näiden hallintorakenteiden pohdinnassa